ja kysymyksenä vielä

milloin pääsemme todelliseen keskusteluun työurien pidentämisestä

pulliainen jos näin voi myöntää koska kyllä valitettavasti meillä on muitakin esimerkkejä uusista jäsenmaista ja esimerkiksi syrjinnästä

vem kommer att vara arbetsgivare vem kommer att vara ägare hurudan kommer organisationen att vara för dem

ehkä voisi saada väittää että meidän määrämme lisääntyminen on seurausta tällaisten väitteiden mukaisesti siitä mikä muutos tapahtuu muissa maissa mutta ennen kaikkea siitä tilanteesta joka on muualla

otettakoon esimerkiksi slovakia joka on tällä hetkellä hyväksynyt kielilain joka oli esteenä maan tulemiselle euhun koska se syrji unkarilaista vähemmistöä

jag citerar

meillä ei ole tällä hetkellä riittävän voimakkaita välineitä saada jäsenmaita tavallaan noudattamaan kaikilta osin perusoikeuksia

mutta toivon että lissabonin sopimus omalta osaltaan perusoikeuskirjan kautta uusien sääntöjen kautta vahvistaa näitä oikeuksia ja myöskin että syrjinnän kielto vahvistuu eussa

on totta että tällä hetkellä euroopan valtiot arvioivat irakin turvallisuustilannetta hyvin eri tavoin

mutta ymmärtääkö kukaan mikä tulee tulemaan ensimmäisenä

ei ole mahdollista uskonnollisin perustein valita mutta jos nämä ryhmät kokevat syrjintää kokevat vainoa on selvää että he ovat uhanalaisia ja näitä tämän tyyppisiä ryhmiä on tullut lähi idän maista maahamme

zyskowiczin esille ottama tapaus jota minä en tunne myöskään muuten kuin lehtitietojen perusteella viittaa siihen että on tehty poistamispäätös mutta palauttamispolitiikka ei ole tehokas

kaiken kaikkiaan mikä on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kannalta parasta hus alueella

mitä tulee marjanpoimintaongelmaan marjanpoimijoiden tilanteeseen niin ohje oli lähetystöille viime keväänä ettei myönnettäisi niin paljon niin sanottuja marjanpoimintaviisumeja kuin ehkä on tehty aikaisempina vuosina

voisimme myöskin arvioida että yksi tekijä miksi meillä täällä pohjoisempana ovat lisääntyneet itäisen välimeren kautta tulevat turvapaikanhakijat on nimenomaan kreikan tilanne tällä hetkellä

mutta on selvää että vielä on enemmän tehtävä jottei syntyisi ja olisi epäilystä että on ihmiskaupan tapaisia tilanteita jolloin ihmisiä todella huijataan annetaan väärää tietoa millä periaatteilla täällä suomessa toimitaan

elikkä meillä on todellakin toimiva hus hyvä kustannusten hallinta ja ennen kaikkea toimiva työnjako piirin sairaaloiden välillä

siellä ei toimita ihan yhteisten sääntöjen mukaan joten tämä on yksi arvio siitä

olemme keskustelleet tästä turvapaikanhakijoiden työskentelyoikeudesta ja myöskin nyt annamme työskentelyoikeuden tilapäisen luvan saajille

on kestänyt vuosia saada tämä aikaan

toivoisin myöskin useaan otteeseen olen tämän esittänyt että tässä työllistettäisiin meillä jo maassa oleskelevia henkilöitä muun muassa turvapaikanhakijoita jotka hyvin voisivat auttaa hädässä marjaa poimisinas

tämä kuitenkin on sairaala alue ja sairaalakokonaisuus jossa meillä on maailman johtavia tuloksia mitä tulee lääketieteeseen

ja niin kuin pääministeri totesi pitää tehdä enemmän työtunteja jotta voimme vähän kuroa umpeen kestävyysvajetta

se siis

minä tiedän vastaanottokeskuksia jonne on soitettu ja josta on pyydetty työvoimaa ainakin paremmassa taloudellisessa tilanteessa ja meillä on alueellisesti eri tilanteita

haluaisin kuulla vaikka nyt ministeri ihalainen keskustelee steffin kanssa ministeri wallinin kanssa että milloin saamme teidän työryhmänne esityksiä koska on erittäin tärkeää että vihdoin tekisimme jotain

ja husin hajottaminen tulisi merkitsemään suurta riskiä että raaseporin hyvinkään lohjan ja porvoon sairaalat kuihtuisivat

lissabonin sopimus antaa edelleen suurempia mahdollisuuksia tehostaa yhteistä politiikkaa sekä sisäisesti että ulkoisesti ja tämä on meidän päämäärämme ja se tulee olemaan tärkeä osa sitä tulevaa tukholman ohjelmaa jos näin voi sanoa

monet näitten sairaaloitten erikoisuudet ovat riippuvaisia nimenomaan koko sairaanhoitopiirin välisestä yhteistyöstä

ja voin vain todeta tällä kertaa että perussuomalaiset ovat hyvin johdonmukaisesti jättäytymässä eri asioista

valitettavasti komissio on ollut vähän hidas liikkeissään ennen kuin se on hyväksynyt niitä neljää oikeus ja sisäasioiden rahastokäsittelyä mutta olemme saaneet nyt julistettua haettaviksi näitä rahoja ja ne tulevat pian käyttöön

tässä on väitetty että on ajettu jotain muuta esimerkiksi porvoon tai raaseporin osalta mutta näin todellakaan ei ole ei ainakaan rkpn taholta

arvoisa puhemies värderade talman

tiedämme että niin kuin on todettu varmaan kymmeniä kertoja täällä tänään ongelmat ovat perusterveydenhuollossa mutta meillä on verrattain toimiva erikoissairaanhoito monella paikkakunnalla

kiitos tästä analyyttisestä keskustelusta mutta toivon että me huomioimme että on ulkoisia tekijöitä jotka ennen kaikkea vaikuttavat tilanteeseen

ensimmäinen tekijä on rauhattomuus eri alueilla ja siinä mielessä kehitysyhteistyö kriisinhallintatyö vaikuttavat myöskin meidän turvapaikanhakijoidemme määrään ja tämä on kokonaisuus joka suomen ulkopolitiikassa

och bästa vänner eilisessä tilaisuudessa jossa keskusteltiin husin tulevaisuudesta väitettiin tai minä ainakin sain sen käsityksen että jotkut virkamiehet olivat kutsuneet neuvonpitoon ne kunnat joissa on näitä sairaaloita eli porvoon hyvinkään lohjan ja raaseporin sillä tarkoituksella että nämä kunnat ottaisivat nämä sairaalat omaan haltuunsa

siis ne asiantuntijat jotka uskalsivat sanoa jotain tästä sopimuksesta sanoivat että meidän on hyväksyttävä se koska tilanne rahoitusmarkkinoilla on niin vaikea

siihen ei ole mahdollisuuksia

onko näin että tässä järjestyksessä viedään läpi uudistukset husin alueella ja pitääkö tätä täydentävää esitystä lukea niin että husin satu ja taru on nyt loppunut

olen myöskin huolestunut siitä että välttämättä kansainvälisellä valuuttarahastolla ei ole esimerkiksi tällä hetkellä varoja tulla auttamaan jos tulisi jokin yllättävä tilanne kreikassa

kerta kaikkiaan sekä halu että mahdollisuus on heillä loppumassa

hyvät ystävät olemme hyvin paljon keskustelleet tästä sopimuksesta edestakaisin mutta yhtä välttämätöntä olisi että saisimme myöskin ajankohtaiskatsauksen siitä miten hyvin tällä hetkellä pankkituki euromaissa on koordinoitu

minun mielestäni yksi irlannin ongelmien syistä oli se että he lupasivat valtio lupasi taata sataprosenttisesti joitakin talletuksia ja se ajoi valtion suureen kriisiin

olemmeko vakuuttuneita että uudet säädökset finanssivalvonnasta nyt toimivat ja on saatettu voimaan se mitä on aikaisemmin päätetty eu tasolla

onko se riittävää tai onko tähän syytä puuttua

milloin tehdään seuraavat stressitestit pankeille ja miten yksityiset sijoittajat todella myöskin hoitavat oman valvontavastuunsa koska sekin on hoidettava

lopuksi tänään on harjoitettu hyvin hyvin paljon historian kirjoitusta katsottu kuka on väittänyt mitäkin ja valitettavasti en voi olla kommentoimatta tätä historian kirjoitusta muutamalla sanalla

jos kaikki ne kauhuskenaariot joita täällä on nostettu esiin esimerkiksi edustaja jääskeläisen puheenvuorossa olisivat totta niin korot varmaan olisivat nousseet mutta näin ei ole tapahtunut

arvoisa puhemies

viime päivinähän on keskusteltu hyvin paljon tästä niin sanotusta pankkiunionista ja on mielenkiintoista pistää merkille että pääministeri cameron hyvin paljon suitsuttaa ja vaati että euromaat pystyttäisivät sellaisen pankkiunionin

ehkä voisimme lopettaa myöskin tämän puheen koska on toistettu miten se menee ei suoraan pankeille vaan vasta kolmantena jos ei valtio itse ole pystynyt näitä toteuttamaan

mutta se mikä on myöskin ollut keskustelussa esillä on se että annettaisiin ekplle vähän suurempi rooli tässä

onko suomen hallituksessa mietitty sitä koska se olisi jossain mielessä vahvempi ja meillä on monta keskuspankkia jotka ovat aika lähellä tätä pankkivalvontaa

toisaalta aivan äskettäin tämä uusi european systemic risk board julkaisi ensimmäisen raporttinsa ja siinä niin kuin valtiovarainministeri totesi kiinnitettiin myöskin huomiota varjopankkitoimintaan

arvoisa puhemies

ja koska henkilö on aikaisemmin hakenut turvapaikkaa eikä sitä ole myönnetty niin schengen ja eurodac järjestelmän dublin säännösten mukaisesti luultavasti hänelle ei myönnetä meillä turvapaikkaa

ensinnäkin ulkomaalaisesta työvoimasta ja työehtojen valvonnasta

ja on erittäin tärkeää että poliisilla on voimavarat tehdä ne tarvittavat kuulustelut tähän liittyen koska se on yksi pullonkaula tällä hetkellä että me saamme sen toimimaan että poliisit pystyvät nopeasti tekemään työnsä ja toivoisi myöskin että voisimme tavallaan nopealla tavalla tehdä näin jos henkilö on aika äskettäin hakenut ja löytyy turvapaikka muualta euroopasta

toisaalta vaikka toimintaa on esimerkiksi muutettu keskusrikospoliisissa yhteistyö on tiivistynyt maahanmuuttoviraston työsuojelupiirien ja poliisin välillä

tässä otettiin esiin pakolaisten kuntakorvausten korottamisen tarve monessa puheenvuorossa

haavisto on mielenkiintoista myöskin todeta että äitiysneuvolaidea on viety somaliaan sellaisena hyvänä esimerkkinä mainittakoon

kyllä uskon myös että moni haluaa palata kun vain on mahdollista se on aivan luonnollista mutta jos seuraava sukupolvi on tänne jäänyt niin silloin syntyy näitä uusia vaikeuksia

se on huolestuttavaa koska ymmärrämme että kunnat eivät tässä tilanteessa katso voivansa aina ottaa vastaan tarvetta vastaavasti pakolaisia ja heitä jotka ovat saaneet oleskeluluvan täällä meidän maassamme

kaikilla tavoin pyrimme edistämään että poliisilla maahanmuuttovirastolla ja muualla on mahdollisuudet nyt tehdä päätöksiä ja ne oikeat toimenpiteet koska on suuri rasite sekä turvapaikanhakijoille itselleen että järjestelmälle että meillä ei ole riittäviä kapasiteetteja kun muutos on tapahtunut näin nopeasti

ulkomaalaislain osalta ja pohjoismaisesta turvapaikkatilanteesta todettakoon että jos norja tällä hetkellä esimerkiksi kiristää niin he tekevät muun muassa takaisinottosopimuksia joidenkin maiden kanssa ja ovat miettimässä sitä tilannetta

tässä yhteydessä ulkomaalaislaista joka oli hallituksen yksimielinen esitys ja josta oli hallituksen sisällä neuvoteltu on levitetty muun muassa perheiden yhdistämisestä ja karkottamisesta mielikuvia jotka ovat totuudenvastaisia

hallitus ei koskaan esittänyt että ne jotka olisivat mahdollisesti siirtyneet niin sanotusta b luvasta määräaikaiseen jatkuvaan lupaan olisivat saaneet perheen yhdistämisen ilman niin sanottua toimeentuloedellytystä

henrikssonille että hankkeesta osallisena suomessa delaktig i finland tieto on muun muassa elyjen kautta kyllä mennyt kuntiin ja haku siihen on marraskuun puolella ja toivomme todella paljon ja erilaisia hakemuksia

me näemme että muun muassa dublin tapaukset ovat lisääntyneet erityisesti alaikäisten keskuudessa ja se aiheuttaa tällä hetkellä kovin suuria paineita nopeaan päätöksentekoon

mitä tulee perheenyhdistämiseen niin toisaalta on todettava että meillä on se direktiivi taustalla mukaan lukien se että meillä on kansainvälisiä velvoitteita

pitää muistaa että kun me teimme esimerkiksi niin sanotun turvapaikkaselvityksen viime vuonna joistakin näistä edellytyksistä katsottiin olisivatko ne olleet mahdollisia esimerkiksi asumisedellytys mutta se ei ollut

arvoisa puhemies

mitä tulee ed

vi vet att arbetspensionssystemet är en väldigt viktig del av den offentliga ekonomin och balanserna

haaviston toteamukseen niin tietysti me kehitysavun kautta autamme noin miljardilla markalla

satonen viittasi turvapaikkatilanteeseen ja on selvää että mitä levottomampaa on afganistanissa sitä enemmän on turvapaikanhakijoita sieltä euroopassa

kohdistammeko niin että ne esimerkiksi ennalta ehkäisevät pakolaistulvia ja auttavat konfliktien ratkaisussa vai onko muita perusteita tässä

samanaikaisesti pyrimme kyllä saamaan niin sanotun takaisinottosopimuksen afganistanin kanssa kolmikantasopimuksen unhcr afganistan ja suomi mutta on selvää että mitä enemmän teemme kehitysyhteistyötä ja muita panostuksia afganistaniin sitä helpompi meidän on saada myöskin tämä takaisinottosopimus

tästä voidaan vääntää kättä ja oikeastaan siitä väännetään jo tällä hetkellä kättä mikä on se peruste ja käytämmekö kehitysyhteistyötä myöskin välineenä yhteiskuntien rakentamisessa että esimerkiksi voidaan kehitysapuvaroin tukea entistä enemmän vapaaehtoista paluuta

arvoisa puhemies

sen lisäksi on tietysti tärkeää että myöskin afganistanilainen diaspora on auttamassa näiden järjestöjen kautta ja jälleenrakennuksessa niin kuin on monessa muussa maassa tehty

kun saa odottaa kauan puheaikaa ja kun on lukenut hblää tietää miten kiinnostunut puhemies on omasta puheenvuorostaan